kun tosiasia kuitenkin on että imf ei voi yksin ottaa asioita hoitaakseen eikä varsinkaan jos yhdysvallat nimenomaisesti vastustaa imfn roolin kasvattamista euroopassa niin mitkä ovat tosiasiassa ne perussuomalaisten ratkaisut

välikysymyksessään perussuomalaiset vetoavat myös siihen että eiväthän tanska ruotsi sveitsi ja iso britanniakaan ole eurossa ja hyvin ovat pärjänneet

on totta että nämä maat eivät ole eurossa ja ihan hyvin niillä on taloudellisesti mennyt mutta katsotaanpa tarkemmin syitä ja taustoja

norjalla on öljyvaransa sveitsillä taas liberaali pankkilainsäädäntö jonka ansiosta se on pystynyt kerryttämään varallisuutta maahansa jo pitkään

käytännössä tämä tarkoittaa että tanskallakaan ei tule olemaan helppoa ei etenkään jos euroopan talous ontuu eikä nykyistä velkaantumistahtia saada kuriin

silti britanniassakaan ei tätä nykyä olla täysin yksiäänisiä sen suhteen kannattaako jäädä euron ja euroopan yhteisten taloussopimusten ulkopuolelle

yksi syy on se että jos iso britannia jää sivuun euroopan ytimestä vähenee ison britannian merkitys poliittisena ja taloudellisena toimijana sen pitkäaikaisen ystävyysmaan yhdysvaltojen silmissä huomattavasti

kaikki tämä tarkoittaa että yksikään euroopan maa eivät edes ne jotka päättävät jäädä euron ja eurojärjestelmän ulkopuolelle ole turvassa euroopan talouskriisiltä ei edes ruotsi joka sekin on joutunut alentamaan talousennusteitaan

samalla kaikki tämä tarkoittaa että perussuomalaiset tuudittavat nyt suomalaisia väärään kuvitelmaan kun se uskottelee että vain jättäytymällä eurooppalaisten taloussopimusten ulkopuolelle kaikki suomalaisten ongelmat häviävät

eivät ne häviä

jos ja kun euroopan unionin jäsenmaat pääsevät yhteisymmärrykseen finanssipoliittisesta sopimuksesta jolla euroalue voidaan pelastaa on suomelle ehdottomasti edullista olla siinä mukana

silti on syytä muistaa että kaikissa ratkaisuissa tulee suomella olla aidosti mahdollisuus olla mukana etenkin omaa budjettiamme ja rahojemme käyttöä koskevissa asioissa

kaikki uudet rahoitusratkaisut ja kaikki uudet eurooppalaiset sopimukset euroopan vakausmekanismi mukaan lukien tulee tehdä hyvän hallintotavan sekä avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaatteiden mukaan

euroopan talouden hoitaminen kuntoon on meidän kaikkien yhteinen projekti ja samalla se on pitkäjänteinen projekti jossa tarvitaan kaik kien osapuolten yhteen hiileen puhaltamista

arvoisa puhemies

nykyisessä taloudellisessa tilanteessa suomelle on ensiarvoisen tärkeää huolehtia julkisen talouden tasapainosta ja sitä kautta kohtuullisen edullisen lainan saannista myös jatkossa

arvoisa puhemies

pitkällä aikavälillä juuri talouden uskottavuus on oleellisen tärkeä suomalaiselle työlle sekä kotimaan kysynnän vahvistamisessa että viennin mahdollisuuksien lisäämisessä

valtiontalouden alijäämä pienenee tänä vuonna

suomeen sijoitetun ulkomaisen pääoman määrä on kansainvälisessä vertailussa pieni joten toimia innovaatioiden ja pienyritysten rahoitukseen tarvitaan

tätä ja asiaa laajemminkin pohtimaan on perustettu stadighin johdolla pääomamarkkinatyöryhmä

on hyvä että tätä tehtävää on mahdollista toteuttaa tämän budjetin kehyksessä

arvoisa puhemies

hallitusohjelman mukainen päätös keskittää tutkimus ja kehitysmäärärahojen jakautumista enemmän pk sektoriin vientiyrityksiin sekä innovaatioihin osana tätä ratkaisua on kannatettava koska elinkeinotukien keskittäminen juuri pk sektorille osaltaan voi korvata kokonaistukien pienentämistä

kokonaisuutena olen sitä mieltä että tuoreessa budjettiesityksessä on useita toimenpiteitä ja resurssikohdennuksia joilla voimme kannustaa taloutta kasvuun sekä parantaa työllisyyttä

nämä ovat ydinkysymyksiä ja samalla itse asiassa ainoa sellainen kivijalka jonka varaan voimme tulevaisuutemme turvallisesti ja uskottavasti rakentaa

haluaisin jatkaa hiukan keskustelua vuokra asunnoista

me kaikki tiedämme että pääkaupunkiseudulla varsinkin on pulaa asunnoista mutta samalla täällä on yli miljoona neliötä tyhjiä toimistotiloja

jos laissa olisi mainittu peruskorjaus ja hankinta niin silloin myöskin näitten vanhojen toimistorakennusten muokkaus tulisi kyseeseen

olisiko mahdollista arvoisa ympäristöministeri että voisitte viedä tätä viestiä eteenpäin hallituksessa että saisimme tähän lakiin muutoksen

arvoisa puhemies

suomen turvallisuus ja puolustuspoliittisesta selonteosta saa erittäin kattavan käsityksen niistä todella moninaisista uhkakuvista joita maailmassa samoin kuin suomessa voi tällä vuosikymmenellä tapahtua

on vaikeaa kuvitella sellaista toimialaa tai yhteiskunnalle tärkeää toimintoa joka ei olisi täysin riippuvainen tietokoneista ja tietoverkoista

nykyisillä resursseilla emme voi mitenkään vastata kovinkaan vakuuttavasti edes keskeisiin uhkiin joille suomi voi joutua alttiiksi

otammeko nyt tietoisen riskin turvallisuustilanteestamme vähennämmekö puolustusvoimien tehtäviä teemmekö päätöksen että emme puolusta koko maata vai löydämmekö jostain lisää rahaa jolla aukko saadaan paikattua

vaikka pohjoismainen yhteistyö ja eu ovat meille erittäin tärkeitä yhteistyökumppaneita myös puolustuksen suhteen en usko että kumpikaan niistä tuo suomelle riittävää lisäturvaa

silti nato tuntuu jostain ihmeellisestä syystä olevan edelleen mörkö jolla jotkut kansanedustajatkin haluavat vain pelotella kansalaisia

nato ei toisin kuin täällä on esitetty ole meille kokoomuslaisille mikään salarakas joka otetaan esiin kun vaaleihin on monta vuotta aikaa vaan haluamme keskustella sen eduista ja haitoista avoimesti siis keskustella

edistetäänhän suomessa jo aktiivisesti kumppanuuspolitiikkaa naton kanssa

tekniset järjestelmämme ovat yhteensopivia ja osallistumme naton kriisinhallintaan mutta siltikään emme ole jäseniä jäsenyys ei ole tavoitteena eikä nato sanaa saa sanoa ääneen

miksi

itse olen sitä mieltä että nato kysymystä tulisi tarkastella kiihkottomasti ja pragmaattisesti ja pohtia sitä yhdessä esimerkiksi ruotsin kanssa aivan kuten edustaja salolainen totesi

tässä keskustelussa jos sitä siis saa käydä olisi syytä muistaa myös se että ei natokaan olisi mikään turvallisuuskysymysten patenttiratkaisu suomelle

arvoisa puhemies

energiayhtiö fortum ilmoitti viime viikolla että se pohtii sähköverkkojensa myyntiä

mutta tuleepa mieleen esimerkiksi telakkateollisuudesta tutuksi tullut eteläkorealainen suuryritys ja omistaja jolle suomi on vain pieni pohjoinen maa ja siellä oleva liiketoiminta vain nappikauppaa ja pilkkuvirhe firman isoissa luvuissa

suomelle tärkeää sähköistä selkärankaa ei tule luovuttaa ilman huolellista harkintaa muualle vain lyhyen tähtäimen voittojen toivossa

arvoisa puhemies

ensinnäkin nesteytetyn maakaasun tuontiterminaalin eli lng terminaalin kohtalo on vaihdellut tässä ajan mittaan aika lailla

sitten toinen kysymys

temin alaan kuuluu myös luovien alojen kehittäminen ja itseäni mietityttää siellä yksi asia verotuskohteluun liittyen

haluaisin nimenomaan tähän ottaa kantaa

suomalaisen kuljetustoimialan kilpailukykyhän on heikentynyt viime vuosina ja sitä mukaa kuin näin on tapahtunut ulkomaisten rekkojen määrä suomen maanteillä on lisääntynyt

jos liikkuva poliisi lakkautetaan niin miten arvoisa ministeri pystytte takaamaan sen että ammattiautoilijoita koskevat tarkastukset pystytään säilyttämään nykyisellä tasolla kun kysymys on kuitenkin viime kädessä kaikkien tielläliikkujien turvallisuudesta

arvoisa puhemies

tällä hetkellä törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä vähimmäisrangaistus on yksi vuosi vankeutta kun törkeissä raiskaustapauksissa vastaava rangaistus on kaksi vuotta

pidemmät vankeusrangaistukset ovat omiaan vähentämään hyväksikäyttötapauksien määrää sekä lisäämään seksuaalirikollisten hoitoa

lakialoitteen mukaiset minimirangaistukset myös vastaisivat paremmin kansalaisten oikeustajua

vielä tälläkin hetkellä on kaikessa päätöksenteossa otettava huomioon että eurokriisiin liittyvä jännitysnäytelmä ei välttämättä pääty kyproksen tukipakettiin vaan saattaa jatkua vielä keskusteluna ja päätöksinä jotka liittyvät slovenian maltan espanjan ja italian selviytymiseen

tulevaisuuteen pitää kuitenkin katsoa positiivisin mielin ja se onneksi näkyy hallituksen päätöksissä

tämän juuri tehdyn veroalennuksen dynaamisten vaikutusten aikajänne voi olla useita vuosia ja se on juuri se joka tekee tästä hallituksen päätöksestä erityisen rohkean

on hyvä että uskoa suomalaiseen työhön ja yrittämiseen löytyi vaikka selvää on että tulevaisuuteen joudutaan navigoimaan edelleen aika sakeassa sumussa

yhteisöveron alennuksessa jota siis pidän todella hyvänä toimenpiteenä on kuitenkin oltava tarkkana sen takia että työmarkkinajärjestöthän eivät vielä päässeet sopimukseen

yhteisöveron madaltaminen ei ole lahja yrityksille vaan ainoastaan verorasituksen pienentämistä jolla halutaan kannustaa yrityksiä investointeihin ja työvoiman palkkaamiseen

terveisinä näihin keskusteluihin on syytä todeta että palkankorotuksissa on syytä pysyä nollalinjalla tai hyvin lähellä sitä että yhteisöveron alennus todella johtaa niihin käyttäytymisen muutoksiin joita sillä on tavoiteltu

kotitalousvähennyksen nosto sekä alvin ja ansiotuloverojen korotuksista pidättäytyminen ovat erinomaisia päätöksiä tältä hallitukselta koska talouden kasvu on juuri nyt hyvin pitkälti kotimaisen kysynnän varassa

liikenteen osalta olisin kuitenkin toivonut selkeämpää kirjausta länsimetron jatkon rahoituksesta matinkylästä kivenlahteen

arvoisa puhemies

mitään menoleikkauksia ei koskaan ole mukava tehdä mutta hallituksen päätös tehdä ne juuri yritystuista ja kehitysyhteistyömäärärahoista on siedettävä ja vastaa monen suomalaisen oikeustajua

ruotsissa kaikki työnantajat maksavat sairausvakuutuksen yhteydessä pienen vakuutussumman jolla korvataan kaikki raskausajan ja vanhemmuuden kustannukset työnantajalle

täytyy todellakin muistaa että kaikki ne jaettavat tulot joista olemme tänään täällä päättämässä ja myöhemminkin syntyvät vain ja ainoastaan yksityisellä sektorilla

yksityisen sektorin menestymisen mahdollisuus suomessa on riippuvainen työn teettämisen kustannuksista investointien kannattavuudesta ja osaamistasosta

nyt tehdyt päätökset perustuvat onneksi aivan oikein juuri näille ajatuksille

pääministeri stubbin ensi vuoden huhtikuuhun ulottuvan hallitusohjelman erinomainen tavoite on saada suomi kasvun ja työllisyyden lisäämisen kautta uuteen nousuun